tässä vielä mykkäsen ajatukseen tästä pankkien riskinkantokyvystä sen verran haluan lisätä että nimenomaan tämä erilaisten vientitakuujärjestelmien ja pankkien yhteistyö tulee olemaan jatkossa ihan oleellista

sitten tuohon edustaja zyskowiczin mielestäni erinomaiseen kuvaukseen että miksi nyt ei voi tietää milloin on maakuntavaalit niin se on ihan selvä kun tämä marssijärjestys vielä on vähän epäselvä

maantielain ja ratalain muutoksilla mahdollistetaan nykyistä laajemmin myös talousarviorahoituksen ulkopuolisen rahoituksen käyttö tie ja ratahankkeiden toteuttamiseksi

veikkaan että siinä käy niin että sote edellä mennään kohta ja aluehallintouudistus jää vähän taka alalle ja se olisi minusta myös

nykyinen pankkisektori suomessa on hyvin ulkomaalaisvetoista ja näyttää että tavallaan täällä suomessa pienenä pankkimarkkina alueena kiinnostaa vain se niin sanottu hyvä asiakaskunta luotettava maksukykyinen ja niin edelleen ja tälle riskipuolelle ei edes oikeastaan haluta panostaa

suomen jäsenyys eussa on avannut ovet tämänkaltaisille verojärjestelyille jotka ovat hyvin laajoja ja polveutuvat monen eri maan kautta erilaisten konsernien hyödyksi

lisäksi mahdollistetaan tien tai radanpitäjän osallistuminen muun kuin maantie tai rataverkon rahoitukseen erityisistä syistä kun toimenpiteellä on liityntä tien tai radanpitäjän tehtäviin

b to ja käärme hyvä järjestys

sähkö ja telekaapeleiden sijoittamisesta tiealueille siirryttäisiin ilmoitusmenettelyyn eräissä tilanteissa ja niin edelleen

tunnustan heti että oma kompetenssini osaamisalueeni ei riitä arvioimaan tämän esityksen onnistumista tai epäonnistumista joten olen hyvin pitkälle asiantuntijoiden lausuntojen varassa

se näkyy nyt tässä miten pankit suomessa toimivat

toivon että tämä lakiesitys menestyisi mutta en usko että eussa voi laittaa kotimaisia konserneja ulkomaisten konsernien kanssa eriarvoiseen asemaan ja tämä esitys saattaa kompastua tähän

tätä pankkien ja suomen valtionkin yhteistyötä pitäisi minusta nyt lisätä sitä keskustelua millä tavalla tämä riskinkantokyky voisi tasaisemmin jakaantua

tienvarsimainosten ja ilmoitusten asettamisessa siirryttäisiin ilmoitusmenettelyyn ja mainosten ja ilmoitusten asettamisedellytyksiä kevennetään

arvoisa puhemies

kokonaisuudessaan tämä esitys on jälleen erinomainen osoitus siitä että kun johonkin asiaan paneudutaan huolella niin monenlaisia turhia vanhanaikaisiakin säännöksiä voidaan helposti purkaa

niinpä kävin läpi tämän korkeimman oikeuden antaman lausunnon tästä uudistuksesta

ehkä olisikin syytä odottaa eun direktiivimuutoksia mistä täällä on jo mainittu ja mihin on viitattu ennen kuin tämä esitys voi menestyä

yleiskeskustelu päättyi

tehostaminen ei kuitenkaan saa tapahtua pelkästään talouden arvojen pohjalta vaan mukaan tulee ottaa inhimillinen näkökulma

ne sujuvoittavat elämää keventävät hallintoa ja tulevat myös vähentämään byrokratiaa monella eri tavalla

tässä lakialoitteessa mainitaan yrityksiä ja ehkä voimme arvata mistä tässä puhutaan

kuitenkaan en ole huomannut että näitä yrityksiä kukaan olisi haastanut oikeuteen laittomasta veronkierrosta vaikka täällä on nyt mainittu monia erilaisia oikeusratkaisuja joiden pohjalta ne ehkä ovat syyllistyneet laittomaan veronkiertoon

tuomioistuinlaki tulisi voimaan tullessaan monella tavoin merkittävästi heikentämään tuomioistuinten ja tuomareiden riippumatonta asemaa

tämä tavoite ei koskaan saa kadota näkyvistämme

onko ihmisten hoidosta ja hyvinvoinnista huolehdittu niin että heille on taattu hyvä ja palkitseva elämä myös silloin kun he eivät pysty sitä itse vaatimaan ja puoliaan pitämään

lakiehdotuksessa ei myöskään ole riittävästi otettu huomioon eri tuomioistuinten erityispiirteitä sekä niille ominaisten tehtävien luonnetta

pyytäisinkin aloitteentekijältä näkemystä mikä tässä oikeasti on se tilanne ovatko ne laittomia vai eivät

päättäjä voi olla tyytyväinen vasta kun vastaus on myönteinen

tällaisena se heikentäisi tuomioistuinten edellytyksiä suoriutua tehokkaasti niille kuuluvista tehtävistä

kannatan edustaja alanko kahiluodon tekemää lausumaehdotusta

minusta aika merkittävä lausuma

sitten näissä yksityiskohtaisemmissa arvioissa vielä erittäin paljon puututaan näihin uusiin nimityksiin joita annetaan eri tuomioistuimissa toimiville tuomareille ikään kuin avustavia tuomareita

tätä pidettiin erittäin moitittavana sen takia että he ovat ihan yhtä lailla nimitettyjä tuomareita samanlaisella palkalla ja samanlaisessa tehtävässä mutta nyt muutetaan nimityksiä sillä tavalla että heillä on ikään kuin joku alempi tehtävä tuomioistuimessa

kun ruotsi nyt on alkanut ostaa takaisin myymiään omistusosuuksia yhtiöistään ja avoimesti myöntänyt että niiden myyminen on ollut suuri virhe ja erityisesti tätä perustellut sillä että he haluavat turvata huoltovarmuuden ja vahvistaa sitä niin hieman ihmettelen mitä järkeä on arctian myynnissä

minä suosittelen että jokainen kansanedustaja kävisi tämän läpi ja sitten aikanaan kun me lakivaliokunnassa tätä käsittelemme tämä varmasti nousee keskusteluun

eihän se tarvitse mitään vahvistamista eikä ulkopuolista omistajuutta sehän tulee erinomaisen hyvin toimeen omillaan

tässä on paljon poikkihallinnollista valmistelua

kun olen täällä useaan kertaan moittinut tätä valmistelua ja sen kiireellisyyttä ja puutteellisuutta niin tässä annan kyllä selkeästi kiitosta hyvästä valmistelusta

en ihan ymmärrä tätä ajatusta miksi se pitää myydä

mutta silti nämä eri lausunnot jotka ovat olleet nimenomaan täältä riippumattomasta tuomioistuimesta tätä uudistusta kohtaan ovat olleet hyvin kriittisiä ja olemme viisaita jos otamme ne huomioon

mitä lisäarvoa tästä syntyy

se on se että yleensä yhtiöittäminen selkeyttää asioiden hoitoa mutta sitten se myös siirtää poliittista valtaa virkamiehille ja hyvin paljon pienemmälle vaikuttajapiirille

arvoisa puhemies

täytyy ensinnä antaa hallitukselle pääministeri sipilälle kiitoksia siitä että hyvin mielestäni herkällä korvalla olette kuunnelleet näitä kaikuja salissa ja eläkeleikkauksista on luovuttu sunnuntaikorvauksien leikkauksia on muutettu ja vielä tämä lisäaika työmarkkinaosapuolille jotta löydetään rakentava ratkaisu suomen nousuun

tämä on tietysti sellainen iso valinta että jos tälle tielle lähdetään niin on tärkeää että nähdään mitä sen toisessa päässä on

nämä taseyksiköt toimivat samalla tavalla kuntataloudessa ja erityisesti suurissa kaupungeissa näitä käytetään oikaisemaan päätösprosessia ja usein sitten niiden tien päässä vielä on se että ne johtavat yhä useampien yksiköiden yhtiöittämiseen

arvoisa puhemies

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä jakaa hallituksen tavoitteet velkaantumiskehityksen pysäyttämiseksi ja julkisen talouden tervehdyttämiseksi

tällä tavalla se poliittinen päätöksenteko eriytyy sitten niistä valtavista isoista kokonaisuuksista joista yhdessä pitäisi enemmän keskustella ja ehkä valvontakin kuitenkin olisi tärkeää joten se iso kysymys on mikä palvelee kokonaisuutta

talousnäkymät tulevina vuosina eivät kuitenkaan ole kovin rohkaisevia

haasteet kansainvälisen talouden puolella ovat yhä olemassa ja monin paikoin pahenemassa

en ole mikään metsänhoidon asiantuntija mutta pohdin tässä ääneen tätä mikä on se tie joka tässä nyt avataan ja valitaan

kiinan talousongelmat heijastuvat myös länsimaihin ja eurokriisin perimmäiset syyt ovat yhä ratkaisematta

ymmärrän erittäin hyvin tässä nyt näiden vastalauseiden huolen koska tästä on käytännön esimerkkejä kuntataloudesta että kun viedään se päätöksenteko pois hyvin pienelle piirille niin sitten syntyy helposti isoa vahinkoa

tarvitsemme tehokkaita toimia joilla katkaistaan negatiivinen kierre ja luodaan uusia edellytyksiä kasvulle

korostamme tässä yhteydessä sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja sen estämistä että pienituloisimpiin kohdistuvat säästötoimet lisäävät yhteiskunnan menoja pitkällä aikavälillä

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys on pyrkinyt hyvään ja sillä on ollut hyvä päämäärä ja sitä haluamme tietysti kunnioittaa

muuttaisimme säästöjen painotuksia ja korjaisimme erityisesti koulutukseen tutkimukseen työttömyyden hoitoon sekä perusturvaan tehtyjä heikennyksiä sekä pienituloisiin ja perheisiin kohdistuvia leikkauksia

valitettavasti se on jäänyt keskeneräiseksi ja kun lukee tämän esityksen ja lukee sitten nämä vastalauseet niin niissä on varsin hyvin tämä itse ongelma kuvattu

säästöesityksemme kohdistuisivat sen sijaan valtionhallinnon päällekkäisyyksien purkuun ja ict toimintojen järkeistämiseen

minusta edustaja heinäluoma juuri hienosti puuttui tähän että on mahdollista että kun näitä velvoitteita joita on huolella harkittu ja laitettu ja joista on asetuksia säädetty nyt puretaan niistä tuleekin kuntien ylimääräinen säästöelementti tuleviin talousarvioneuvotteluihin

se että pääkaupunkiseudulle syntyisi kohtuuhintaista asumista ei ole enää mahdollista sikäli kun se perustuu uudistuotantoon

verotuksen painopiste on meillä haittaverojen nostamisessa sellaisilla aloilla jotka ohjaavat kansanterveyttä terveempään suuntaan ja vähentävät sosiaali ja terveysmenoja

nämä erilaiset ratkaisut joita pääkaupunkiseudulla tehdään liikenteen suhteen ovat osoittaneet että sen sijaan että ne laskisivat asuntojen hintoja ne nostavat asuntojen hintoja

arvoisa puhemies

toivoisin että hallitus huomioisi tämän erityisellä tavalla etteivät nämä sääntelyt koske niitä elintärkeitä perustarpeita peruspalveluita joita pienituloiset käyttävät

hallituksen esityksessä julkisen talouden suunnitelmaksi löytyy niukasti niitä elementtejä joiden varaan rakennetaan kestävää yhteiskuntaa

tässä esityksessä viitataan muun muassa kasvukeskusseutujen kuntien ja valtion yhteistyössä laadittaviin aiesopimuksiin ja siihen että ne ovat edistäneet tonttien saatavuutta ja vuokra asuntotuotannon käynnistymistä mutta kehitys ei ole ollut tarpeisiin nähden riittävää

sosiaaliseen markkinatalouteen kuuluvat vapaa yrittäjyys markkinaehtoisuus kasvun tukeminen mutta myös taloudellisesta toimeliaisuudesta syntyvää hyvää jaetaan oikeudenmukaisesti ja tätä haluamme korostaa

yksi hallituksen tärkeimmistä tehtävistä tällä kaudella on työllisyyden parantaminen

jos me katsomme esimerkiksi espoossa tällä hetkellä raideratkaisuja ja nyt uutta raide jokeria josta juuri on tehty päätökset niin länsimetro on nostanut kaikkien asuntojen hintoja espoossa

kilpailukykyä ei voi kuitenkaan parantaa ylhäältä sanelemalla

tarvitaan laajaa yhteistyötä ja siitä syntyvää yhteisymmärrystä mikäli haluamme löytää todellisia ja kestäviä ratkaisuja

toinen merkittävä syy on se että vaikka kuntia velvoitetaan nyt lisäämään tonttien luovutusta vuokra asuntotuotantoon niin siinäkin he tekevät vain aivan välttämättömimmän sen tähden että näistä maista jotka myydään sitten kovanrahan asuntotuotantoon näiden raiteiden maksamiseen tarvitaan nämä maanmyyntitulot

hallituksen tulee ottaa myös oppositiopuolueet mukaan tähän työhön

arvoisa puhemies

tämä näkyy esimerkiksi espoon kaupungin talousarviossa sillä tavalla että siellä on aivan erikseen nyt tehty maanmyyntisuunnitelmat näille alueille ja sitten sitä verrataan metrosta syntyneisiin lainanhoito ja käyttökuluihin

pienet panostukset yksityisten työnvälityspalveluiden lisäämiseen eivät riitä kattamaan sitä aukkoa mikä syntyy kun julkisista työvoima ja yrityspalveluista vähennetään resursseja

sen sijaan tulee tukea aktiivisia toimia joilla madalletaan kynnystä itsensä työllistämiseen yritystoiminnan kautta tai mahdollistetaan palkkatuen turvin työelämään pääsy

esitämme myös rakenteellista uudistusta ansiopäivärahaan joka mahdollistaisi sadalta viimeiseltä ansiosidonnaiselta päivältä maksettavan päivärahan käyttämisen palkkatukeen ja starttirahaan

sitten tässä on havaittavissa kyllä sellainen mahdollisuus keinotteluun minkä minusta edustaja modig tässä erittäin hyvin kuvasi

tämä on aivan ilmiselvä tässä laissa ja en sitä ihan ymmärrä että miksi se on tähän jätetty kun sen olisi voinut helposti muutamalla lauseella poistaa niin kuin minun mielestäni vasemmistoliiton lausumassa se on myös hyvin esitetty

talouskasvun aikaansaaminen ja julkisen talouden tasapainottaminen ovat tärkeitä tavoitteita

rakentamista tulee kyllä paljon mutta ei kohtuuhintaista näin se vaan nyt tässä menee

arvoisa rouva puhemies

suomi haluaa olla biotalouden edelläkävijä ja ilmastonmuutoksen torjunnan kärkimaa

tällä hetkellä meillä ei löydy aitoja vastauksia tähän ja sen takia tämä vaatisi kyllä todella laajaa yhteistyötä kaikilta tahoilta

kuitenkaan jostain kumman syystä tämä ei näy meidän veroratkaisuissamme vaan pidämme erittäin korkeaa veroastetta näille energiatehokkaille autoille emmekä seuraa sitä kehitystä joka tällä hetkellä muualla euroopassa on

arvoisa herra puhemies

niihin kuuluvat ihmisarvon loukkaamattomuus oikeus elämään vapauteen ja syrjimättömyyteen oikeus uskoa ja oikeus omantunnonvapauteen

kaksi euroopan maata aikoo kieltää uusien bensa ja dieselautojen myynnin kokonaan

arvoisa puheenjohtaja

tässä on meillä semmoinen savotta että vaikka arvostan tätä hallituksen esitystä ja pyrkimystä niin näillä edellä kuvatuilla asioilla varmaan mitä lisää tulee puheenvuoroja niin voimme yhdessä todeta tämä lakiesitys ei tule siihen johtamaan

omantunnonvapauteen kuuluu myös oikeus ilmaista omaatuntoa yksityisesti julkisesti työssä ja julkisessa virassa

tämä on tulevaisuus ja sen tähden lämpimästi kannatan sitä että nämä molemmat lakiesitykset saavat arvoisensa vastaanoton kun niitä valiokunnassa käsitellään

se on hyvä että se saattaa käynnistää niin kuin modig totesi täällä aivan uudenlaista ja ehkä pienempääkin rakentajaa joka sitten pystyisi ehkä vähän matalampiin rakentamiskustannuksiin

tämä oikeus ilmaista näitä vapauksia on yksi merkittävimpiä periaatteita eun perustuslaissa siis oikeus ilmaista omaatuntoaan vakaumuksena ja omantunnontekona

eun perustuslaissa uskonnonvapaus käsite sisältää painotuksen jossa viranomaisilla on velvollisuus turvata uskonnon ja omantunnon ilmaisu vapaasti

freedom of conscience is not a governments right to grant or deny but a governments responsibility to guarantee and guard

käännettynä

omantunnon vapautta ei valtiovalta voi myöntää tai kieltää mutta sen vastuulla on turvata ja varjella sitä